kun ensi syksynä pohditaan yliopistojen rahoituksen kriteerejä on painotettava opetuksen ja tutkimuksen laatua ja varsinkin valmistuneiden määrää ja heidän sijoittumistaan opiskelijamäärien ja tutkintotavoitteiden sijaan

yliopistolaissa linjataan myös elinikäinen oppiminen yliopistojen tehtäväksi mikä on hyvä asia ja tarvitsee resursseja

kannustan ministeriötä ottamaan käyttöön positiivisia hyviksi koettuja malleja kuten sietopalkkio

ympäristön kannalta hyödylliset ratkaisut parantavat myös yrityksen tuottavuutta

globaaleilla markkinoilla menestyäkseen suomi tarvitsee innovaatioita joita syntyy tutkimuksesta teknologiasta palveluratkaisuista ja muotoilusta

suomen pitää pyrkiä kestävän kehityksen teknologiassa kärkeen jotta voimme säilyttää hyvinvoinnin tulevaisuudessakin

tavoitteet ilmastostrategiassa ovat hyviä joskin kunnianhimoisempiin tavoitteisiin olisi syytä siirtyä kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen

aalto yliopisto voi olla tie uuteen menestykseen

arvoisa puhemies

en usko että panostaminen aalto yliopistoon olisi muilta pois

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on syytä myös muistaa että teknillinen tutkimus on laiteintensiivistä mikä lisää alan kustannuksia

mietinnössä mainitaan kodinhoitopalveluiden lisääminen

erittäin tärkeää on myös perheitä tukevien peruspalveluiden laatu

toki haittojakin on

ei pidä olla liian sinisilmäinen

siksi selonteon linjaus ettei kunnianhimon tasoa nosteta on kestämätön hyvän tulevaisuuden kannalta

ideat syntyvät paikoissa joissa on erilaisia virikkeitä luontoarvoja historiaa kulttuuria mutta myös ristiriitoja ja tyytymättömyyttä

erityisesti aurinkoenergia on kannattavaa integroituna rakennuksiin ja pientalojen asukkaat ja kerrostaloyhtiöt voivat asentaa pientuulimyllyjä

on selvää että jokainen tarvitse lomaa joskus myös läheistään hoitava omaishoitaja

pikkutarkoista käyräkurkkudirektiiveistä on päästävä ja eunkin on keskitettävä resurssinsa suuriin linjauksiin kuten ihmisten ja työn vapaaseen liikkuvuuteen ympäristön tinkimättömään suojeluun innovatiivisen tutkimus ja tuotekehityksen edistämiseen talousalueen kannustavuuden ja yhtenäisyyden kehittämiseen sekä sosiaalisten perusoikeuksien vahvistamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

lisätalousarviossa on määrärahalisäyksiä työllisyyteen jotka todella tulevat tarpeeseen

moni asia on vielä valmistelussa ja keskeistä on edistää työllisyyttä

vihreät päättivät jatkaa työtä hallituksessa ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin puolesta

erityisesti annan kiitosta satsauksista nuorten työpajoille ja etsivään nuorisotyöhön työttömien poliisien työllistämiseen yritysten investointi ja kehittämishankkeiden tukemiseen sekä lisämäärärahasta vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen

kolme isoa raidehanketta länsimetron jatko pisara rata tampereen ratikka sekä asuntorakentaminen parantavat työllisyyttä ja ympäristön tilaa

jokaisen määräaikaisen tai osapäiväisen työn on annettava tekijälleen lisätienestejä

myös työttömän pitää voida vastaanottaa osa aikaista työtä siten että käteenjäävä palkkio kasvaa

arvoisa puhemies

vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyttä edistetään

kolmanneksi haluan kiirehtiä eläkejärjestelmän uudistuksia sillä päätöksiä tarvitaan kestävyysvajeen korjaamiseksi

meillä on lisäksi myös globaali vastuu

eniten päästöjä tulee puolasta

venäjä on päästöselvityksissä neljäntenä johtuen ehkä oman rantaviivansa pienuudesta mutta on pietarin voimakkaan pistekuormituksen vuoksi oleellinen saastuttaja

haasteena alan kasvuyrittäjyydelle on etenkin pääoman saanti markkinoilta koska voittojen odotusaika on pitkä

uuden vuoden politiikan ohjenuoraksi on otettava vastuu lähimmäisistä suomen vähäosaisista ja maailman köyhistä sekä kannettava vastuuta ympäristön tilan parantamisest

järjestelmän muutoksessa on olennaista yhdistää erikoissairaanhoito ja perusterveydenhoito sekä toisaalta terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi

valtiontakaus uuden teknologian käytettävyydelle demohankkeiden yhteydessä on olennaista sillä erittäin lupaavatkin puhtaan teknologian innovaatiot sisältävät markkinariskin pitkien kehittelyaikojen vuoksi

metsäteollisuuden rakennemuutos tarkoittaa sitä että tulevaisuudessa painottuu entistä enemmän metsien merkitys laadukkaiden puutuotteiden raaka aineena

itse asiassa luontopalveluiden määrärahan tarve tulevaisuudessa kasvaa koska kaksi uutta ja tuiki tarpeellista kansallispuistoa on valmisteilla

asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle kaivataan enemmän sosiaalista ja kohtuuhintaista asunto ja vuokra asuntotuotantoa

arvoisa rouva puhemies

punaisen langan on oltava ennalta ehkäise vien palvelujen vahvistaminen

sipoonkorven kansallispuisto pääkaupunkiseudun itäiseksi keuhkoksi ja selkämeren aavan meren kansallispuisto joka turvaa itämeri luonnon monimuotoisuutta

arvoisa puhemies

pulliaisen ja monen muunkin esiin nostamaan huoleen itämeren lohesta

metsä tuottaa omistajalleen jatkuvan tasaisen tuoton koska hyvälaatuista tukkipuuta saadaan vuosittain eikä perinteisen metsänhoidon kustannuksia kuten taimien istutusta tai harvennushakkuita ole

on kuitenkin huolehdittava että kun paikoin rakennetaan tiiviisti asemanseudut arvokkaat viheralueet säästetään asukkaiden eläinten ja kasvien keitaina

nyt on luonnon monimuotoisuuden vuosi mutta siitä huolimatta on myös kuudes sukupuuttoaalto menossa ja luonnon monimuotoisuus heikkenee

jokainen työntekijä tarvitaan eikä luontotaloistakaan voi säästää

lapsiperheiden kotipalvelu sisältää apua kodinhoidossa ja lastenhoidossa kun perhe on tilapäisesti uupunut

pisara rata on siitäkin erinomainen hanke että se helpottaa valmistuessaan ruuhkia juna asemalla ja näin junavuoroja voidaan lisätä kaikkialle suomeen

jatkuvan kasvatuksen menetelmällä saatu puu on lujaa ja kestävää ideaalista puurakentamiseen

tarvitaan toki lisää suojelualueita mutta yksin nämä keinot eivät riitä

kysyisin siksi arvoisalta ministeri anttilalta miten saisimme metsäkeskukset hyväksymään myös tämän vaihtoehtoisen ja kestävällä pohjalla olevan jatkuvan metsänkasvatuksen

tarvitaan myös muita uusia keinoja kuten ekosysteemipalveluita ja metsälain muutos siten että olisi yhä monimuotoisempia talouskäytössä olevia metsiä

yhtenäinen tukialue on kannatettava ajatus mutta uudistetun maatalouspolitiikan on oltava ympäristön kannalta kestävää päästöjä vähentävää perinnelajien ja maisemien suojelua painottavaa ja eläinten hyvinvointia korostavaa

parhaillaan luontopalveluilla on joukko nuorisotyöllisyysvaroin palkattua henkilöstöä

tuulivoiman lisärakentamista haittaavat monet hallinnolliset esteet jotka tarastin työryhmä selvitti

jatkuvan kasvatuksen menetelmässä on erikokoisia puita erilaisia puita ja myös lahopuuta eli monipuolisempi biotooppi eliöille

nämä esteet kuten armeijan tutkiin liittyvät haasteet voimaloiden etäisyydet teistä melurajoitukset kaavoitukseen ja luvituksiin liittyvät haasteet on pikimmiten ratkaistava jotta tuulivoiman rakentaminen pääsee lentoon

toinen iso alue eussa on kilpailukyky ja innovaatiopolitiikka jonka osuutta pitäisi kasvattaa ja ohjata satsauksia ilmastonmuutoksen torjuntaan erityisesti energiatehokkuutta parantavaan tekniikkaan

työllistämistoimenpiteiden edellytyksenä on ettei yksikössä ole ollut lähimenneisyydessä tuotannollisista syistä lomautuksia tai irtisanomisia

luontopalveluiden toiminta on riippumattomissa mittareissa todettu hyvin tuottavaksi ja palveluiden on todettu maksavan paikallistaloudellisesti moninkertaisesti itsensä takaisin

lisäksi rakentaminen kerralla valmiiksi on aina edullisempaa kuin pätkissä puhumattakaan siitä että hanke hyödyttää koko pääkaupunkiseutua sen työmatkaliikennettä asuntotuotantoa ja elinkeinoelämää yhdistäen koko pääkaupunkiseudun idästä lähteen

hinta ei kannusta yrityksiä keksimään vähähiilisiä ratkaisuja ja yrityksiltä on jäänyt oikeuksia käyttämättä vaikka niitä on jaettu ilmaiseksi

meillä ei ole käytössä järjestelmää jossa työntekijä ja työnantaja voivat keskenään sopia ylisuurista viikkotyöajoista mutta saksassa ja isossa britanniassa on

suomen on ajettava muutosta päästökauppajärjestelmään jotta se aidosti ohjaisi korvaamaan kivihiiltä uusiutuvilla raaka aineilla

näin ollen metsähallituksen luontopalveluiden rahoitus on palautettava kuten erittäin monessa talousarvioaloitteessakin esitetään

liikenteen päästöt aiheuttavat viidesosan suomen kasvihuonekaasupäästöistä ja metron positiiviset ilmastovaikutukset ovat kiistattomat

arvoisa puhemies

tosin oma huolemme on työttömien pätkätyöläisten ja muiden väliinputoajien heikko asema joten en väitä että meidän oma järjestelmämme olisi paras mahdollinen onhan eun jakama ruoka apukin tullut omille köyhillemme tarpeeseen

arvoisa puhemies

tavoite on ottaa jokainen nuori talteen ettei ketään syrjäytettäisi tai jätettäisi